akaan penttilän kanssa että todellakin olisi ollut parempi jos tätä

myös yleinen oikeustaju puoltaa ankarampia rangaistuksia

usein uhri itse kokee olevansa syyllinen ja vastuussa tapahtumista ja jos rikoksentekijää ei tuomita vankilaan vaan hän selviää ehdollisella tai peräti sakoilla niin toipuminen on silloin hankalampaa koska se syyllisyyden taakka jää silloin ikään kuin tälle uhrille

sosiaali ja terveysvaliokunta tässä lausunnossaan yksimielisessä lausunnossaan toteaa että tehokkaimmat keinot hillitä alkoholin käyttöä ovat edelleen hintoihin ja saatavuuteen vaikuttaminen

no niin kiitos puhemies

ainoa poliisiasema joka ehdotetaan suljettavaksi on vihdin karkkilan poliisiasema jonka ylläpitämiselle ei ole yksinkertaisesti toiminnallisia perusteita

jos katsotaan vaikkapa kahta viinimaata italiaa ja ranskaa kummassakin maassa alkoholin käyttö ja myös alkoholihaitat esimerkiksi maksakirroosilukemat ovat pudonneet lähes puoleen

akaan penttilän kanssa siitä että esitys olisi ollut parempi jos ei tässä olisi tullut tätä edellytystä selvittää vainajan kanta lähiomaisilta

arvoisa herra puhemies

hyväksyn tämän hallituksen esityksen joka on saanut varsin ristiriitaisen vastaanoton sillä perusteella että kansaneläkemaksun keventäminen alentaa sekä yksityisen että julkisen alan työnantajien työvoimakustannuksia mitä pidän tärkeänä tavoitteena varsinkin tänä aikana

tämä oli oman lakialoitteeni sisältö ja se oli myös hallituksen alkuperäinen esitys

samoin valiokunnassa elinsiirtoasiantuntijat olivat sitä mieltä että se olisi ehdottomasti ollut parempi

koko uudistuksen lähtökohtana ja sinä poliittisena ohjeena jonka itse annoin tälle uudistukselle oli se että poliisiasemien poliisin palvelupisteiden verkosto säilytetään kattavana ja erityisesti itä ja pohjois suomen alueelta ei miltään osin vähennetä tätä palvelupisteiden verkostoa

mutta perustuslakivaliokunta edellytti että jotta tämä lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä tätä säätelyä on täydennettävä niin että ennen kuin ryhdytään tähän elinten irrottamiseen on selvitettävä vainajan elinaikainen kanta lähiomaisilta tai muilta läheisiltä

kyllä tämä esitys voi nykyisessä suhdannetilanteessa lieventää paineita lomautuksiin ja irtisanomisiin

meillä hartwall areenan katteesta huomattava osa tulee nimenomaan alkoholin myynnistä eli kyllä meillä olisi monia keinoja joilla voitaisiin vaikuttaa myönteisellä tavalla nimenomaan saatavuuden rajoittamisen kautta ja tietysti tämän hintapolitiikan kautta mitä ollaan nyt tekemässä haittojen vähentämiseksi

eli parhaimmillaan tämä esitys voi jopa auttaa siihen että on mahdollisuus työllistää lisää ihmisiä

eli se oli perustuslakivaliokunnan vaatimus ja itse en kyllä vieläkään ymmärrä sitä mitä varten perustuslakivaliokunta tällaiseen päätyi

todellakin vain tuo yksi asema nyt ollaan vähentämässä ja sekin korvataan yhteispalvelu ja tukeutumispisteellä joten tuo valiokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen perustelu ei yksinkertaisesti ole totta

mielestäni tuo hallituksen alkuperäinen esitys olisi ollut parempi

toki samalla meidän kaikkien on tärkeää huolehtia että kansaneläkkeiden rahoitus turvataan kestävällä luotettavalla ja oikeudenmukaisella tavalla

joka tapauksessa tästä keskustelusta käy hyvin ilmi se mikä kansalaisillekin on selvää

koko kansaneläkejärjestelmä on erittäin merkittävä suomalaiselle hyvinvoinnille eikä järjestelmän rahoitusta tule vaarantaa

mutta kyllä pidän jonkinmoisena pettymyksenä sitä että niitä uudistustarpeita joita tässä vuosien varrella on valtionosuusuudistukseen kohdistettu ei ole pystytty tähän esitykseen tuomaan

tämä on myös hallituksen ja tämä on oma tahtotilani eli koko uudistus tähtää siihen että me kykenemme näillä resursseilla tällä määrärahan lisäyksellä mikä on sovittu säilyttämään poliisin toiminnan tason poliisin näkyvyyden ja poliisin kenttätoimintaa suorittavan henkilöstön määrän liikennevalvonnan myös kokonaisuudessaan raskaan liikenteen valvonta mukaan lukien

kuitenkin tulee muistaa että kansaneläkkeiden määräytyminen perustuu lainsäädäntöön ja ilman lain muutosta ei kansaneläkkeitä olla heikentämässä

lastensuojelukerroin säilyy tässä ennallaan ja sehän ottaa huomioon vain nämä raskaat lastensuojelutoimenpiteet eli huostaanotot eikä siten kannusta kuntia panostamaan ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin

kaiken kaikkiaan tässä valtionosuuslainsäädännössä nimenomaan ennaltaehkäisyn merkitys jää edelleen puuttumaan vaikka siihen on kohdentunut puhutaanpa sitten terveydenhuollosta tai sosiaalipalveluista paljon toiveita että valtionosuusjärjestelmässä pystyttäisiin kannustamaan kuntia panostamaan yhä enemmän

kun tästä olemme lukuisia kertoja niin tuolla valiokunnassa kuin tässä salissa sitten hallitukselta kysyneet yksityiskohtaisempia tietoja niin ei kyllä ole minkäänlaisia tietoja herunut

edelleen teiden varsilla nämä liikennevalvonnan ammattilaiset hoitavat tehtäviään niin kuin tähänkin saakka

eli millä tavalla tämä kompensaatio toteutetaan ja mitkä sen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset eri väestöryhmiin ja erilaisiin yrityksiin ovat

mielestäni sen takia ei tule myöskään turhaan pelotella kansalaisia ja antaa sitä kuvaa että poliisin näkyvyys olisi jollakin lailla heikkenemässä joko liikennevalvonnassa tai muussa toiminnassa

arvoisa rouva puhemies

asko seljavaaralle haluan sen todeta että kyllä tämä hallitus on valitettavasti lisännyt epätasa arvoa työterveyshuollon palvelujen käyttäjien ja muiden terveyspalvelujen käyttäjien välillä ja se on näkynyt nimenomaan asiakasmaksuissa

täällä on nyt läsnä kaksi hallituspuolueiden edustajaa edustajat ukkola ja pulliainen ja kysyn teiltä jos te tiedätte onko edes hallituspuolueiden edustajille annettu tämän tarkempaa selvitystä vai oletteko tekin ihan yhtä epämääräisen selityksen varassa

tämä uudistus koskee nimenomaan hallintoa

tähän voi myös neuvoston ehdotus hyväksytään ja aasialaisittain hallintovaliokuntaan jolle peruslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan ja yleisöterveysvaliokunnan on haettava klaus härö epäili keskustelua varten ei esitellään päiväjärjestykseen ennaltaehkäisyyn

toivon sitä että eduskunnasta löytyy sitä uudistusmieltä että me paitsi tällä sektorilla myös kaiken hallinnon valuutan alalle

kun me täällä me kansanedustajat menemme tuonne työterveyshuoltoon käymmepä sitten terveydenhoitajan vastaanotolla sairasvastaanotolla tai lääkärin vastaanotolla se kaikki tapahtuu niin että emme joudu mitään siitä maksamaan itse

erään kuullaan kuullaan alueella olemme toimintaa uudistamassa ja rakentamassa kustannustehokkaasti niin että siihen varsinaiseen operatiiviseen toimintaan varsinaiseen palveluun suunnataan resurssit ja vähennetään hallintoa sieltä mistä hallintoa pystytään vähentämään

on tunnustettava että ministeri orpo ja nykyinen hallitus joutuvat sisäistä turvallisuutta linjaamaan erittäin vaikeassa tilanteessa

eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskunnan tietoon ennen lain voimaantuloa selkeän suunnitelman jolla kansaneläkkeiden rahoitus turvataan kansaneläkemaksun poistamisen jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

turvapaikanhakijoiden vyöry on kasvattanut ulkomaalaispoliisin tarvetta ja samalla väistämättä syö resursseja muusta poliisitoiminnasta

toisaalta sitten taloustilanne jatkuu erittäin kireänä ja erittäin vaikeana

näissä oloissa joudutaan sitten sitä turvallisuudentunnetta mihin myös edustaja heinonen viittasi pitämään yllä ja harmaan talouden torjuntaa myös jatkamaan

kyllä tämä oli se asia joka vaikuttaa nimenomaan siihen epätasa arvoon että meillä valitettavasti terveyspalveluiden saatavuudessa kuolleisuudessa sairastavuudessa on suuria eroja eri väestöryhmien kesken

arvoisa herra puhemies

pidän tärkeänä sitä että minimirangaistus olisi vähintään tuo yksi vuosi vankeutta jolloin tekijä ei missään tilanteessa voisi selvitä pelkällä sakolla teostaan

yhdyn kyllä niihin näkemyksiin joita täällä on esitetty että ei se harmaan talouden torjunta pelkkää poliisitoimintaa ole vaikka poliisilla onkin erittäin keskeinen rooli siinä

on nimittäin aika merkillinen viesti jos maksulla rahalla selviää lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä saamatta mitään muuta rangaistusta

kyllä siinä tarvitaan koko viranomaisketju toimimaan niin ettei synny pullonkauloja koska se yhdenkin viranomaisen kohdalle siinä ketjussa syntyvä pullonkaula saattaa sitten ikään kuin turhentaa ne muutkin panostukset joita on laitettu

toisaalta törkeässä seksuaalisessa hyväksikäytössä jossa tällä hetkellä on vuoden minimirangaistus se voidaan muuttaa ehdolliseksi rangaistukseksi

jos se nostettaisiin niin kuin tässä aloitteessani esitetään kahteen vuoteen niin silloin sitä ei voisi enää muuttaa ehdolliseksi vaan se olisi aina kärsittävä ehdottomana ja sitä pidän erittäin tärkeänä nimenomaan uhrin toipumisen kannalta

huomaan nyt näistä hallituspuolueiden edustajien vastauksista että ei todellakaan teillekään ole sen enempää kerrottu kuin meille ja pidän kyllä tätä todellakin suurena epäkohtana ja ongelmana koska kyllä se on koko yhteiskunnan kannalta tärkeää tietää mikä on nimenomaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta mikä on eri yritysten kilpailukyvyn kannalta tämä verotuksen muutos minkälaiset painopisteet näillä ympäristö ja energiaveroilla on

elikkä me tarvitsemme verohallintoon me tarvitsemme tulliin me tarvitsemme poliisiin ja me tarvitsemme oikeusviranomaisille riittävät itse asiassa yhtä suuret volyymiltaan verrannolliset resurssit jotta pystytään tätä harmaan talouden torjuntaa jatkamaan

viime viikolla keskustelin erään äidin kanssa jonka lapsi oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi törkeällä tavalla ja tämä tekijä oli tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja juuri lapsen kannalta uhrin kannalta hämmentävää oli se eikö tämä tekijä joudu edes vankilaan vaan selviää ehdollisella joka näyttää siltä ikään kuin rangaistusta ei olisi tullutkaan

sitten vielä haluan nostaa sen asian esiin joka on mielestäni tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä joka on nyt käsiteltävänä erittäin hyvin avattu tämän tietojenvaihdon parantamisen

eli hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin myös jotta viranomaisten välistä tietojenvaihtoa vahvistetaan koska se on kustannustehokas tapa tehostaa harmaan talouden torjuntaa

silloin kun tiedot kulkevat paremmin ei tarvita välttämättä edes ihan niin paljon niitä resursseja

mutta sen lisäksi eduskuntaa informoidaan tästä pora iii uudistuksen etenemisestä ja siinä tilanteessa hallintovaliokunnan kanssa ja hallintovaliokunnalla on mahdollisuus käydä syvällinen keskustelu ja tarkastella millä tavalla tuo hallintouudistus on edennyt

arvoisa herra puhemies

täällä edustaja kiviniemi ja edustaja puumala paheksuivat pohdintaani siitä kuuluuko päihtyneiden kuljetus ja säilöönotto poliisin vai kuntien vastuulle

tämä ehdotus ei ollut minun keksintöni vaan viime kaudella silloin kun pääministeri kiviniemen hallitus oli toiminnassa sosiaali ja terveysministeriön ja sisäministeriön työryhmä teki tällaisen yhteisen ehdotuksen raportissaan jonka johtopäätöksenä oli että on perusteltua vähentää poliisin osuutta päihtyneiden kuljettamisessa ja säilöönotossa ja vahvistaa sosiaali ja terveydenhuollon toimijoiden roolia

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

nämä sairaanhoitajamaksuthan tulivat myös niihin sairaanhoitajavastaanottoihin jotka eivät korvaa lääkärin vastaanottoa

eli kun tehtiin tätä lainsäädäntöä siitä että sairaanhoitajat saavat tietyt reseptinmääräämisoikeudet niin samalla hallitus ovelasti toi tämän sairaanhoitajamaksulainsäädännön ja ulotti sen kaikkiin sairaanhoitajien sairasvastaanottoihin siis siihenkin vastaanottotoimintaan joka tällä hetkellä on maksutonta

mielestäni on kuitenkin hyvä että näitä pohditaan pohditaan sitä mitkä tehtävät ovat esimerkiksi poliisin ydintoimintoa ja mitkä tehtävät kuuluvat kunnille ja mitkä valtiolle

totta kai siellä oli se kehysriihen leikkaus pohjalla senkin me kaikki tiedämme mutta olisin olettanut että perussuomalaiset ovat tyytyväisiä budjettiriiheen mutta yhtään kiitoksen sanaa ei ole tässä istunnossa kuulunut

tämä on nyt tämän päivän osalta neljäs lakialoitteeni

kuntien ja valtion työnjakoa selvitetään työryhmässä ja toki myös siihen liittyvää rahoitusta ja on selvää että hoitaapa kunta tai poliisi tehtävän niin veronmaksajat maksavat laskun

sitten vielä muistutan siitä että samoihin aikoihin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja jari lindström kertoi toivovansa että hallitus olisi tuonut enemmän rakenneuudistuksia

tämä on asia jota olen aiempina vaalikausina esittänyt useaan kertaan ja se liittyy kotikuntalain muuttamiseen

siis siinä on kysymys siitä vastaanottotoiminnasta joka on tähän saakka ollut maksutonta eikä siis ole tätä lääkärin vastaanottotoimintaa korvaavaa vastaanottoa

ehdotan että kotikuntalakia muutettaisiin niin että sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai vastaavissa olosuhteissa asuvan henkilön kotikunnaksi tulee hoitolaitoksen sijaintikunta tietyin edellytyksin ja kotikunta muuttuu jos henkilö itse niin haluaa ja hänellä on perhesuhteidensa perusteella kiinteä yhteys kuntaan

no sisäministeriössä on tehty nyt monta rakenneuudistusta

tämä poliisin hallintorakenneuudistus on yksi niitä tehokkaimpia uudistuksia joissa nimenomaan sieltä hallinnosta siirretään resursseja kenttätoimintaan

tällä hetkellähän olemme tilanteessa jossa laitoksessa asuva henkilö esimerkiksi vanhusten tai vammaisten tai lasten ja nuortenhuollon laitoksessa asuva henkilö ei voi päättää omasta kotikunnastaan

kotikuntalakiin otetun rajoituksen taustalla on keskeisesti kuntatalous takana eli pelätään sitä että hoitoa ja huoltoa tarjoavien kuntien talous ei kestäisi sitä että niiden alueella sijaitsevissa laitoksissa asuvat henkilöt siirtyisivät kunnan asukkaiksi

kuitenkin meillä perustuslain mukaan ihmisellä tulisi olla oikeus valita oma kotipaikkansa

erityisen tärkeää olisi se että myös laitoksessa asuvalla henkilöllä olisi mahdollisuus muuttaa asumaan omien läheistensä ja rakkaittensa lähelle samalla paikkakunnalle jolloin esimerkiksi vanhusten osalta niihin viimeisiin elinvuosiin tulisi enemmän mukaan inhimillisyyttä

in keskustellessaan niin kyllä keskustellessa osittain johtuu siitä että on myös annettu väärää informaatiota on lietsottu ikään kuin väärillä tiedoilla esimerkiksi puhumalla siitä että kun liikkuva poliisi lakkautetaan niin ikään kuin liikennevalvonta lakkautettaisiin

mutta pidän myös tärkeänä sitä että ulkoasiainvaliokunta on kiinnittänyt huomiota tässä selonteossa oleviin puutteisiin nimenomaan siihen että ei ole esitetty arviota turvallisuustilanteesta eikä tehtävää koskevaa riskiarviota

sen vuoksi tässä aloitteessa ehdotan että henkilö voisi halutessaan muuttaa kotikunnakseen laitoksen sijaintikunnan jos hänellä on sinne perhesuhteidensa puolesta kiinteä yhteys

kiitän lämpimästi valiokuntia ja niiden puheenjohtajia erityisesti puheenjohtaja tapani tölliä jotka ovat tehneet erinomaista työtä sisäasiainministeriön hallinnon alan pääluokan käsittelyssä

perheellä tässä tarkoitan puolisoa vanhempaa lasta tai sisarusta

kyllä vasemmistoliiton vastalauseen huoli on sinänsä ihan aiheellinen

samoin esimerkiksi poliisin palvelupisteverkostoa poliisiasemaverkostoa ei ole supistettu vaikka noita hallinnollisia alueita on suurennettu eli poliisilaitosten määrää on vähennetty

olen myös samaa mieltä siitä että tulisi lisätä toimia afgaanien elämän parantamiseksi niin kuin täällä todetaan ja lämpimästi kannatan sitä että myös kehitysyhteistyötä lisätään afganistanissa

olipa ne poliisit sitten fyysisesti sijoitettu minne tahansa niin kyllä poliisitoimintaa täytyy olla kaikkialla suomessa missä meillä ihmisiä ylipäänsä on

valtiontalouden tasapainottamisen tarve merkitsee myös sisäministeriön hallinnonalalla tiukan talouden aikaa tulevana vuonna samoin kuin koko kehyskaudella mutta luotan että silti pystymme varmistamaan sisäisen turvallisuuden säilymisen ja myös vahvistamisen

aikooko hallitus päivittää lähivuosien tuottavuusohjelmaa tämän uuden työllisyystilanteen vuoksi

haluan vielä palata siihen itse asiassa kun edustaja heinonen nosti nämä riihimäen ja heinolan poliisiasemat esimerkiksi ja sen että vaikka huhuttiin että ne voisivat olla lakkautuslistalla niin niitä nyt ei onneksi ministeriöstä käsin olla lakkauttamassa että viime kaudella myös kun nämä tilakustannussäästöt olivat osa tätä poliisin hallintorakenneuudistusta jolla pyrittiin saamaan niitä resursseja nimenomaan siihen poliisin kenttätoimintaan itse lähdin siitä ja se oli myös silloin ministeriön ja hallituksen linja että poliisiasemaverkostoa ei harvenneta ja varsinkin itä suomessa ja pohjois suomessa se asemaverkosto säilytetään

mutta silti pidän liian pessimistisenä tätä arviota että isaf operaatio olisi muuttunut rauhanturvaamisesta pelkäksi sodaksi vailla ulospääsyä

aivan erityisesti taantuma aikana olisi erittäin tärkeää katsoa tulevaisuuteen ja tehdä mahdolliset toimenpiteet että voitaisiin välttää syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden kierre

kyllä suurin haasteemme mielestäni koskee juuri poliisin määrärahoja joista edustaja töllikin aloitti puheenvuoronsa ja jotka valiokunta mietinnössä ja myös oppositiopuolueet mietintöön liitetyssä vastalauseessa ovat huomioineet

kiitoksia ministerille saanee nyt ryhdymme purkamaan tätä

on kohtalokasta jos kunnissa nyt tehdään ratkaisuja talouden pakon edessä että palvelutarpeita ei hoideta

mutta kyllä meillä on aivan liikaa huolestuttavia signaaleja lastensuojelusta terveyskeskuksista mielenterveysongelmista nuorten syrjäytymisestä jotka tulevat tuottamaan suuren laskun yhteiskunnalle tulevaisuudessa

keskeistä on varmistaa poliisin hyvä toiminnallinen tuloksellisuus niin hälytystoiminnassa rikostorjunnassa kuin lupapalveluissa jatkossakin

muistutan vielä siitä että kun tätä lakia aikanaan säädettiin niin tätä laissa asetettua rajoitusta nimenomaan laitoksessa asuvien henkilöiden osalta pidettiin väliaikaisena

toivon että ministeri orpo myös pitäisi kiinni siitä periaatteesta että poliisiasemaverkosto säilytetään tiheänä koska se on myös oleellinen osa sitä kansalaisten turvallisuudentunnetta

että siellä näkyy se poliisin kyltti rakennuksen seinässä ja tiedetään että poliisiasema on lähettyvillä

se mikä on suomen kanta näitten rahojen arvoisa puhemies

selonteossa sivutaan mielestäni melko ylimalkaisesti euroopan unionin tärkeintä tavoitetta rauhan ja turvallisuuden luomiseksi

todellakin näihin päiviin saakka kansalaisten perusoikeuksia on rajoitettu niin että he eivät ole voineet muuttaa jos ovat laitoksessa asuvia sinne minne haluaisivat

sisäasiainministeriön poliisiosaston johdolla on käynnistetty hanke poliisin tulosohjauksen ja voimavarojen kohdentamisen kehittämiseksi ja yhtenä osa alueena hankeryhmä selvittää vaihtoehtoja joilla poliisin toimintaa sopeutetaan näihin nykyisiin määrärahakehyksiin

täällä kyllä todetaan unionin toiminnan voivan kattaa muun muassa ihmisoikeuksien ja demokratian keskeisten eurooppalaisten normien edistämisen lähialueilla mainiten erikseen itäisen kumppanuuden

arvoisa herra puhemies

tarkoitus on se että hyödynnetään sähköistä asiointia kevennetään edelleen hallintoa käydään myös tämä toimipaikkaverkosto läpi ja näin saadaan kohdennettua sitä poliisin tärkeää työpanosta kenttätoimintaan ja rikosten torjuntaan

sisäasiainministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja ensi vuodelle

kuitenkin esimerkiksi tänään sain tiedon että valko venäjän oikeusministeri oli hylännyt kristillisdemokraattisen puolueen rekisteröitymisen vaikka puolue perustettiin helmikuussa täysin laillisesti

tähän lakiin sisältyy siis oppilaitosten yhteistyötä koskeva velvoite ja olen ainakin itse saanut erityisesti kansanopistokentästä yhteydenottoja sekä tämän lain johdosta että sitten tämän kehittämisohjelman johdosta jonka lopputulokset ovat tietysti vielä avoimia minkälaiseksi sitten lopullisesti ollaan lakeja säätämässä

kevätistuntokaudella tämä eduskunta hyväksyi poliisin toiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeän poliisin hallintorakenne iii uudistuksen

muistutan vielä että valtakunnallisesti tarkastellen hanke niinkään tai tai tarkastellenhan laitoksessa asuvien hoito ei tule sen kalliimmaksi hoidetaan heidät sitten lähellä omaisiaan tai kaukana heistä

joka tapauksessa on tärkeää että kansanopistojen keskeiset toimintaperiaatteet itsenäisyys ja vapaus määritellä itse arvopohjansa ja tehtävänsä säilyvät

talousrikollisuutta ja harmaata taloutta poliisi torjuu ensi vuonna edistämällä kuudennen talousrikosohjelman täytäntöönpanoa sekä tehostamalla talousrikostorjuntaa ja rikoshyödyn jäljittämistä

toki joidenkin yksittäisten kuntien kohdalla voi tulla ongelmia enemmän kuin toisten kuntien osalla mutta kyllä valtiovalta voi tässä yhteydessä myös tasata näitä kuntien kustannuksia jos tällainen inhimillinen laki

erityisiä huolia on noussut niistä kansanopistoista joissa tällä hetkellä on myös ammatillista koulutusta että tarkoittaisiko tämä yhteistyövelvoite käytännössä sitä että kun ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyö lisääntyisi niin nämä kansanopistot joutuisivat ikään kuin tältä osin supistamaan tätä omaa toimintaansa eivätkä enää pystyisi jatkamaan tätä yhteistyötä

rakkaus ja huolenpito ovat ilman muuta ensiarvoisia asioita niin lapsen kuin aikuisen elämässä mutta niitä ei säädetä tällä lailla

valtioneuvoston periaatepäätöksellä hyväksymä terrorismin torjunnan strategia velvoittaa estämään riskihenkilöiden asettumisen suomeen tehostamalla ja lisäämällä suomen viranomaisten yhteistyötä mukaan lukien ulkomailla työskentelevien yhdyshenkilöiden ja heidän asiantuntemuksensa käyttöä maahantulolupa asioissa

keskustelu on nyt

täysistuntoon huomenna torstaina kello kuusitoista p

toki me voimme luoda niitä verkostoja joihin sitten voivat ikään kuin pudota ne henkilöt jotka eivät rakkautta saa lähimmiltään mutta korostan sitä että tällä lailla avioliittoa koskevalla lainsäädännöllä ei olla nyt ensisijaisesti ei synnyttämässä eikä kieltämässä rakkautta

siis tällaisia pelkoja on esiintynyt